onko tosiaan niin että eduskuntavaaleihin pitää laittaa ikäraja että vain alle kolmekymppiset saavat asettua ehdolle vaaleissa kun tuntuu että nämä rakenteet ovat niin jäykkiä koko tämä ajatusmaailma jossa me elämme on niin menneessä maailmassa tällä hetkellä että se on lähes pelottavaa

tämä ei ottanut huomioon sitä että jos tässä tapahtuu sellainen tilanne että syntyy ikään kuin jälkikäteen perinnönjaon oikaisun kautta velvollisuus maksaa perintöä myöhemmin ilmaantuneelle sukulaiselle perillisille niin tästä saattaa aiheutua tälle johon se kohdistuu hyvin merkittävä rasite joka saattaa johtaa siihen että tämä henkilö joutuu jopa velkajärjestelyyn

tästä pyydettiin lausuntoa ministeriöltä

olisi ollut hienoa että tähän olisi kirjattu sellainen pykälä että tämä ei saa aiheuttaa jälkikäteen kohtuutonta velkataakkaa kenellekään

tämä asia oli lakivaliokunnassa ja pidettiin hyvänä sitä että luonnonsuojelurikoksesta annettua lakia tarkennetaan ja siihen syntyy nyt selkeät pykälät ja ikään kuin porrastukset miten voidaan luonnonsuojelurikoksia käsitellä

asian käsittely päättyi

arvoisa rouva puhemies

jos tästä jotain hyvää on sanottava niin se liittyy tähän keskusteluun meidän kaikkien vastuusta siitä mitä me sanomme ja millä tavalla

koko tämän syksyn aikana keskustelu täällä on ollut repivää hajottavaa eikä eduskunnan arvovallan mukaista

kuten monet muutkin kansanedustajat minäkin olen saanut kuulla kansalaispalautetta tästä riitelevästä ja epäkunnioittavasta käytöksestä toisiamme kohtaan

se on ollut kyllä tämän syksyn raskaan yleinen ilmapiiri täällä joka on tehnyt tästä työskentelystä oikeasti sellaista että välillä pohtii emmekö me todellakaan pysty parempaan

on sivistynyttä hallita tätä pimeää puolta ja pitää se poissa näkyvistä varsinkin näin arvovaltaisessa työssä kuin kansanedustajan työ on

keskustelu päättyi ja asian käsittely kestää

pikaisiin jälleennäkemistä siis tämä täysistunto keskeytettiin